sitten täällä arvoisa puhemies sekä edustaja sasi että edustaja sinnemäki itse asiassa viittasivat hyvin tärkeään teemaan joka on ihan meidän pohjoismaisen hyvinvointimallin yksi keskeisiä tulevaisuuden kysymyksiä

mutta minulla on se olo että informaation puutteeseen se ymmärrys ei voi kyllä jäädä vaan nyt on kysymys siitä haluaako sitten myöskin ymmärtää tätä järjestelyä

totta kai sillä on myös omalta osaltaan vaikutusta suomen taloustilanteeseen

minusta olisi niin mukavaa että olisi se sama yhteistyön henki joka meillä oli suomalaisessa yhteiskunnassa muutama viikko sitten kun raamisopimus yhteiskuntaan synnytettiin jolloin pystyttiin katsomaan asioita yli puoluerajojen yli niiden omien puolue etujen ja näkemään mikä on tämän kansakunnan yhteinen tarve ja tahtotila ja etu ja se on tämän kuntauudistuksen taustalla

se on syntynyt siellä on monia eri syitä taustalla mikä selittää tuota rakenteellista alijäämää mutta olennaista on se miten se tullaan umpeen kuromaan

onkin tuntunut siltä että kun oppositio ei löydä itse vakuussopimuksen sisällöstä mitään kritisoitavaa pyrkii oppositio löytämään kritisoitavaa muotoseikoista

mutta sen minä tiedän että niillä toimilla joita suomen hallitus on tehnyt on vahvistettu luottamusta suomen talouteen ja se näkyy muun muassa siinä että valtion korko on meillä ennätyksellisen alhainen

mutta haluan olla optimisti haluan uskoa siihen että myöskin keskustapuolue joka on ollut kantamassa vastuuta monina vaikeina aikoina ollut rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa haluaa omalta osaltaan olla kantamassa vastuuta tänä päivänä ja tulee mukaan näihin keskusteluihin ja on myöskin rakentamassa sitä yhteistä kansallista tahtotilaa jota hallitus tässä peräänkuuluttaa

juuri sen takia me yritämme tehdä nämä vaikeat talouspoliittiset ratkaisut mahdollisimman oikeudenmukaisesti jotta ne meistä jotka ovat vahvoja joilla on varaa osallistuvat suuremmalla panoksella laman laskun maksamiseen kuin yhteiskunnassa ne jotka ovat heikommassa asemassa

suomi on viennistä riippuvainen maa ja me tiedämme että meidän keskeiset vientimarkkinat ovat euroopassa joten se mitä euroopassa tapahtuu mitä euroopan taloudelle tapahtuu vaikuttaa suoraan suomalaiseen vientiin suomalaisten hyvinvointiin suomalaisiin työpaikkoihin

arvoisa puhemies

hallitus perusteli veronkevennyksiä kasvua vauhdittavalla vaikutuksella vaikka menoelvytys olisi tutkitusti tuottanut tehokkaampia vaikutuksia

hallitus on lähtenyt siitä että puolet tästä alijäämästä noin miljardi tullaan hoitamaan veronkorotusten kautta ja tuottavuutta parantamalla ja noin toinen miljardi tästä alijäämästä tullaan hoitamaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsimalla

hallituksen talouslinja on työtä lisäävä ja oikeudenmukaisuutta vahvistava

aiemman uudistuksen päätösten kumoaminen näin nopeasti ja yllättäen olisi johtanut kansalaisten kesken eriarvoisuuteen ja epäluottamukseen koko työeläkejärjestelmää kohtaan

jos koetaan että sitä vielä halutaan piirtäen tai rautalangasta vääntäen läpi käydä niin minulla valmiutta siihen löytyy mutta se on nyt mielestäni sitä kansanedustaja vali valiokunnistakin tämä kysymys on sitten kansanedustajista ja valiokunnista kiinni

yhteisöveroa on laskettu ja täällä myöskin kuvattiin se kehityssuunta mitä esimerkiksi pohjoismaissa yhteisöveron osalta on tehty päätöksiä

mutta nyt haluan puuttua vielä ministeri kiviniemen puheeseen kun hän vielä lokakuussa totesi että tällä finanssikriisillä ei tule olemaan mitään vaikutusta kuntatalouteen ja leimasi asian sdpn pelotteluksi

espanjan kohdalla julkisuus on nyt mahdollista toteuttaa laajamittaisempana koska sopijaosapuolena on pankkien talletussuojarahasto jolla ei ole omaa liiketoimintaa eikä siten myöskään liikesalaisuuksia

yksinkertaisesti me emme selviä tulevaisuudessa me emme pysty järjestämään palveluita tasavertaisesti laadukkaasti kaikkialla suomessa lompakon paksuudesta tai postiosoitteesta riippumatta jos me emme tee tätä kuntauudistusta

todella suosittelen teille arvoisa pääministeri että tutustutte hallituksenne ministereiden viime syksyn puheenvuoroihin koska vielä lokakuussa hallituksenne ministerit kielsivät että tällä finanssikriisillä tulisi olemaan vaikutuksia kuntatalouteen

vaikka olemme nyt hyväksymässä tätä uutta hallituksen esitystä tai se esitellään tänään eduskunnalle ja eduskunta sen jossain vaiheessa toivottavasti hyväksyy niin suomen takausvastuut eivät nouse tämän esityksen myötä koska kyse on puutteellisen ilmaisun tai vajavaisen ilmaisun korjaamisesta ei kokonaisvastuun muuttamisesta

tässähän on käynyt niin että vuosien saatossa eri hallitukset ovat siirtäneet kunnille tehtäviä ja velvoitteita mutta ei rahoitusta vastaavassa määrin ja nyt on tarkoitus perata nuo tehtävät ja velvoitteet läpi

me olemme koko tämän kriisin ajan korostaneet sitä että pankkien ja sijoittajien vastuuta pitää kasvattaa suomalaisten veronmaksajien vastuita pitää rajata

aion kysyä teiltä nyt

eläkejärjestelmässä on tarkoitus ottaa ensi vuonna käyttöön elinaikakerroin jonka tarkoitus on suhteuttaa eläkkeet eliniän pitenemiseen

aiotteko te viedä tämän yhteisöverotuottojakoesityksen jonka lanseerasitte helsingin sanomissa kehysriiheen ja tuleeko se hallituksen päätökseksi

minusta on ihan kohtuullista että jos kymmeneen vuoteen ei ole työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan tehty vastaavanlaista korotusta nyt on sen vuoro tässä tilanteessa

ja sen takia me toivomme että myöskin oppositio antaisi tälle kuntauudistukselle tukensa olisi mukana keskustelemassa siitä mitkä ovat ne kuntien tehtävät tulevaisuudessa mistä kunnat vastaavat ja miten on tämä rahoitusjärjestelmä ja tähän myöskin kuntalaisilla ja kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus kun tämä uudistus viedään kenttäkierrokselle ensi talvena

mitä tulee tähän pysyvään kriisimekanismiin joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä me pidämme sitä parempana työkaluna tämän talouskriisin hoitamiseen kuin käytössä olevaa väliaikaista kriisimekanismia esimerkiksi sen takia että siinä sijoittajavastuu toteutuu paremmin ja siinä myöskin sitä kautta myönnetyt lainat ovat ensisijaisia joten veronmaksajien asema turvataan paremmin

mutta luulen että euroopan unionissa joudutaan tulemaan sen kysymyksen ääreen pitäisikö meidän määritellä yhdessä euroopassa jonkinlainen minimitaso yhteisöverolle ja ehkä jonkinlainen välys jonka sisälle jäsenmaat ennen kaikkea euromaat mutta ehkä laajemmaltikin euroopan unionin jäsenmaat tulevat yhteisöverotasonsa asettamaan koska tällä hetkellä myöskin kilpailu yhteisöverosta koko eun sisällä on todellisuutta

liikenneverkosto on talouden verisuonisto ja sen takia liikenneverkoston pitää olla kunnossa jotta veri pääsee kiertämään ja suomi pysyy pystyssä

jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä

edelleenkin eduskunta tekee erikseen päätöksen siitä kun ervvtä käytetään eli suomen eduskunnan rooli on poikkeuksellisen merkittävä myöskin tässä suhteessa

arvoisa puhemies

elinaikakertoimen vaikutusta voi kompensoida työskentelemällä pidempään

tämä on arvoisa puhemies vaikea ja karvaskin polku sillä edessä olevat vuodet ovat tiukempia kuin menneet

valtiovarainministeriö on ministeriö jossa työskentelee erittäin ansioituneita virkamiehiä ja luotan heidän asiantuntemukseensa ja osaamiseensa kuin vuoreen

sitä ei tiedetä onko se ollut myrkyllistä

me tiedämme että esimerkiksi irlannissa yhteisövero on erittäin alhainen ja se herättänyt myöskin suomessa paljon viime vuosina keskustelua

en kiistä sitä etteikö suomen bkt olisi romahtanut erittäin voimakkaasti kansainvälisestä finanssikriisistä johtuen se on totta se on fakta mutta se keino jolla tuohon päätettiin reagoida ja puuttua ja elvyttää taloutta oli ansiotuloveron kevennykset joista hyötyivät kaikista eniten suurituloisimmat ihmiset tässä maassa

mutta meilläkin on rajat ja sen takia myöskin meidän budjettivalmistelumme totta kai pohjaa siihen asiantuntemukseen jota eri asiantuntijavirastot tuottavat asiantuntijaministeriöihin mutta sitä kautta sitten myöskin valtiovarainministeriöön

onko tässä tapauksessa ja näissä elintarviketurvallisuuskysymyksissä yleensäkin valvonta täällä riittävän toimivaa onko valvonnan resurssit kohdistettu oikein

mutta se mikä on ollut suomen lähtökohta koko ajan näissä neuvotteluissa on se että me haemme sellaista ratkaisua jolla kypros tulee selviämään

uskon että tarvitaan jonkinlainen veroharmonisaatio ennen kaikkea sen pohjan ja myöskin alemman kannan osalta mihin tullaan se kanta asettamaan onko joku minimitaso ja sen kaltaisen keskustelun kyllä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä on tarkoitus sinä vuonna kun tuo arvonlisäveron korotus tehdään aikaistaa puolella vuodella sosiaaliturvan indeksikorotuksia

nimittäin meistä suomalaisista varsinkin viljelijäväestöstä tuntuu usein että meitä valvotaan hieman liikaakin ja turhan päiten

mutta suomen hallitus on asettanut ehdoksi että jotta suomi ylipäänsä voi olla mukana kreikan uudessa lainaohjelmassa me tarvitsemme vakuudet ja näistä vakuuksista olemme päässeet euroryhmässä yksimielisyyteen mutta pitää olla nimi paperissa mustaa valkoisella ennen kuin tuon tänne esityksen seuraavasta kreikan lainaohjelmasta

kun olen kuunnellut nyt sekä pääministeriä että myöskin valtiovarainministeriä minun täytyy sanoa että porvarillisen ja sosialidemokraattisen ideologian ero on siinä että porvarit huolehtivat kyllä kavereistaan kaveria ei jätetä mutta sosialidemokraatit huolehtivat kaikista ketään ei jätetä

tältä osin ei ole tietenkään mitään epäilystä että me olisimme jollain lailla lähteneet kyseenalaistamaan niitä tietoja joita esimerkiksi liikennevirasto liikenne ja viestintäministeriön kautta valtiovarainministeriöön on toimittanut

toinen tärkeä periaate jota suomi niin tässä kuin myöskin aikaisemmissa tapauksissa tämän hallituksen aikana on korostanut on sijoittajavastuun toteutuminen

jatketaan ja paattia täällä on erittäin lukuisa määrä

yleensä edustaja pekkarinen elvytys on täsmäelvytystä se on määräaikaista mutta toinen keino jonka edellinen hallitus valitsi oli pysyvät ansiotuloveron kevennykset

toinen asia on nämä alkuperämaamerkinnät ovatko ne asiat järjestyksessä ja kunnossa niin kuin pitää koska suomalaiset kuluttajat arvostavat kotimaassa tuotettua ruokaa

yritän toimia mahdollisimman

arvoisa puhemies

sen ohella niin kuin aikaisemmin olen täällä maininnut olemme poistamassa työmarkkinatuen puolison tarveharkintaa olemme nostamassa perusvähennystä ja nostamassa myöskin työtulovähennystä pienituloisten ihmisten kohdalla

nyt on ehkä syytä valistaa edustajaa siinä mielessä että en tiedä missä maailmassa te elätte mutta me elämme siinä maailmassa että me emme voi samaan aikaan puhkoa reikiä veropohjaan ja laskea verokantoja vaan meidän piti tehdä valinta jatkammeko me sitä tietä että me teemme kohdennettuja verohelpotuksia yrityksille vai laskemmeko me yritysverotusta

olen oppinut viisaalta mummoltani pohjalaiselta naiselta että nöyryys on hyve elämässä ja sitä olen pyrkinyt myöskin omalta osaltani noudattamaan ja seuraamaan

eli pyrimme täsmätoimilla parantamaan pienituloisten ihmisten asemaa huolimatta siitä että joudumme tekemään näinä vaikeina talousaikoina kipeitä talouden sopeuttamistoimia

kaikki kumppanimme eivät välttämättä ole suomen tiukentuneesta linjasta yksinomaan ihastuneita mutta meillä pitää olla tarpeeksi kansallista itsetuntoa jotta kestämme sen

hemmilälle totean että aivan turvallisin mielin voidaan syödä suomalaista joulukinkkua se on ihan tosiasia koska meillä rehuasiat ovat kunnossa meillä valvonta on kunnossa

mitä tulee perussuomalaisten kykyyn kantaa vastuuta tai valmiuteen käydä keskustelua tässä maassa on tämän kaltainen hallitus sen takia että perussuomalaiset eivät olleet halukkaita tulemaan tähän hallitukseen

niin kuin monesti tässä salissa on todettu on välttämätöntä tehdä myöskin menosäästöjä jotta suomi välttää ylivelkaantumisen tien

ja me päätimme tehdä ison verouudistuksen rakenteellisen uudistuksen joka pitää sisällään sen että yritysten tukia karsitaan myöskin verohuojennuksia karsitaan mutta samaan aikaan ollaan sitten valmiita laittamaan osingot verolle ja myöskin laskemaan yhteisöverokantaa

kun täällä moni kantoi huolta valtiovarainministeriön virkamiesten jaksamisesta ja totta kai myöskin itse siitä olen kantanut huolta niin olen myöskin tehnyt ministeriössä järjestelyitä sen osalta että tämän kaltaisia tapaturmia ei enää jatkossa tapahtuisi

vanhasen kakkoshallitus oli aikeissa rikkoa toimivan ja vapaaehtoisuuteen perustuvan eläkemallin jolla on siis jo ehditty saavuttaa tuloksia

minusta tämä hallitus on kantanut vastuuta tehnyt todella isänmaallisia päätöksiä erittäin paljon viimeisen kolmen vuoden aikana ja niistä varmasti tuleviin historiankirjoituksiin tullaan kirjoittamaan myöskin pitkät pätkät

siksi niin suomessa kuin muuallakin euroopassa päätöksentekijöiden on kannettava vastuunsa siitä että euroopan taloustilanteen kannalta välttämättömät ratkaisut saadaan tehtyä

nämä säästöt koulutuspuolelle on jaksotettu niin että ne tulevat pääsääntöisesti voimaan vaalikauden loppupuolella siinä suuruusluokassa kuin hallitusneuvotteluissa on sovittu

olen edustajan kanssa samaa mieltä siitä että euroopan unioni ja euroalue voi toimia vain silloin jos me pystymme valtioina luottamaan toinen toisiimme

tämän uudistuksen vaikutuksena me aidosti uskomme että suomeen syntyy sen kaltainen ilmapiiri että yritykset haluavat kasvaa ja ennen kaikkea synnyttää uusia työpaikkoja koska työllä tämä maa joko nousee tai kaatuu

hallituksen nyt peräännyttyä on järkevää tutustua rauhassa faktoihin ja sopia aidosti vaikuttavista toimista